tätä esille että hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali ja tämä suuri puute

työttömyysturvaa vailla oleva henkilö jää todennäköisemmin työvoima ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle kuin sellainen työtön jolla on vielä laillisia normaaleja tuloja

aivan varmaa on että tarvitaan valtioiden voimakasta roolia jotta tästä kriisistä lähdetään toiseen suuntaan

siksi myös täällä eduskunnassa oikea laita hokee tämän tästä työhön kannustamista ja työvoiman tarjonnan lisäämisen tarvetta vastaamatta kysymykseen

jos tämä ajattelu vielä vahvistuu siis se ajattelu että evätään kokonaan toimeentulo lyödään ikään kuin kokonaan poikki työttömyysturva niin minä olen aivan varma että syrjäytyneiden määrä kasvaa

välitöntä helpotusta kriisiin olisi tuonut jo vuosia sitten eun keskuspankin suora rahoitus kriisimaille ja valtioille

antaako tarjottu toimenpide minkäänlaista uutta vaihdetta työttömän pitkäaikaistyöttömän toimeentulon paranemiseen taloudellisen ahdingon helpottamiseen ja arkielämän laadun kohenemiseen terveydentila mukaan lukien

tätähän esittivät erilaiset vasemmisto keynesiläiset ja sosialidemokraatit ynnä muut kriittiset taloustieteilijät ja tätähän ei saksan hallituksen johtama rintama hyväksynyt vaan se vaati tiukkaa talouskuria ja budjettipolitiikan kiristämistä

arvoisa herra puhemies

kuntauudistuksessa otettu aikalisä on jatkon kannalta lohdullinen merkki kuntien vakavan vastarinnan vaikutuksista

työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisusta ani harva johtaa sanktiopäätöksen työttömyysturvan ja päijät

talouskurisopimus oli ja on tietenkin tuon politiikan tulosta ja siihen tietenkin joudumme varmasti palaamaan

arvoisa herra puhemies

haluan vain huomauttaa vielä että tämän lakipaketin rikkinäisyys johtuu ennen kaikkea siitä että lakimuutokset tehdään työnantajasanktiodirektiivin toteuttamiseksi eikä niinkään sanoisinko kansallisista lähtökohdista lähtien

mutta kysymys on vain aikalisästä kun kuntavaaleista on selvittävä

keskustelu asiasta

eduskunta omaksulakiehdotuksessa lemmetyn mukaan sdp tätä kehitystä

suomi on sitoutunut talouskurisopimukseen ja varmaankin vaalien jälkeenkin työnsä aloittava hallitus tempoilee tuossa liekanarussa

laaja tutkimus syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuus oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa sekä siihen liittyvä marja pajukosken artikkeli työttömän aktivointi taloudelliset sanktiot ja oikeuskäytäntö antavat vakavaa ajattelemisen aihetta työttömyysturvaa koskevan muutoksenhakujärjestelmän perisynneistä ja kroonisista ongelmista

tällaiset toimenpiteet ovat tietysti valtiontalouden kannalta kaikkein halvimpia työvoimapolitiikan keinoja koska opiskelupaikkojen järjestämisestä ei käytännössä aiheudu lisää kustannuksia

toinen kysymys on että kriisiohjelmissa ei ole varattu käytännössä senttiäkään kriisin aiheuttamien sosiaalisten ongelmien lieventämisen tai työllisyyden tukemiseen

mutta kun työllisyys ja talous nyt rajusti syöksyvät niin kyllä ehdottomasti tarvitaan lisää määrärahoja työvoimakoulutukseen ja palkkaperusteiseen työllistämiseen sellaiseen työllistämiseen missä saa todella oikeata palkkaa eikä suinkaan sellaisia toimenpiteitä joissa teetetään ilmaista työtä työttömillä

nyt ollaan toteuttamassa eun direktiiviä jonka päätavoite on estää alueelle laittomasti tulevien työhönotto ja laiton maahanmuutto

tämä on se iso kysymys johon tulevissa vaaleissa ja vaalien jälkeen on pakko paneutua muuten massatyöttömyyden tuoma kurjuus aiheuttaa todella pitkällisiä sosiaalisia ongelmia myös meillä suomessa

perusongelma on että muutoksenhakuelimet lähtevät siitä että työttömällä ei saa eikä voi olla eriävää näkemystä tarjotusta työstä työehdoista työn ammatillisesta vaativuudesta ja oman osaamisensa kohtaantumisesta tai koulutuksesta

me olisimme tarvinneet kotimaisiinkin tarpeisiin työehtojen kollektiivisen valvonnan tehostamista kollektiivista todellista taloudellista tilaajavastuuta

työvoimakoulutuksessa todellakin luvut ovat dramaattisesti heikommat ja sama koskee myös palkkaperusteista työllistämistä kuin ennen finanssikriisin käynnistymistä

perustellut ja pätevät syyt kieltäytyä on kyllä kirjattu lakiin mutta koska ne ovat varsin yleisluontoisia jää tulkinnalle tilaa ja se johtaa lähes poikkeuksetta työttömän toimeentulon kannalta huonoon lopputulokseen

pajukosken mukaan sosiaalioikeudellisen kohtuusperiaatteen soveltaminen muuttaisi ratkaisulinjaa työttömän työnhakijan edun suuntaan

elämässä tilanteet ovat mutkikkaampia ja monitahoisempia muun muassa yrittäjyyden ja työllistämisen suhde opiskelun ja työn väliset rajanvedot perhesyyt ja niin edelleen

mikä merkitys työttömyysturvan muutoksenhakujärjestelmällä on jos siellä ei mikään muutu lainsäädännöstä ja sen muutoksista huolimatta

näin siis pajukoski

tämä työnantajasanktiodirektiivi oli edellisellä kaudella pari kertaa lausunnolla ja muun muassa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa enemmistö vastusti kaikkia näitä muutoksia

ennen kaikkea ek oli tässä se joka vastusti näitä muutoksia ja korosti että tämä on täysin tarpeeton suomen kannalta

keskustelu

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johto osia loppuun käsin

mutta tässä on nytkähtänyt

keskustelu

olemme suostuneet hyväksytään se löytää

verollepanoa varten esitellään päivi rissasen kuudestoistaosan voi myös nousta tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas ensimmäistä kaksituhattaviisitoista pidettävän pääsystä hyväksyttäneen väki

samoin menetellään päivystyksen seitsemännentoista

valtioneuvoston selonteossa sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma käsitellään useissa kohdin viestinnän monipuolisuuden ja moniarvoisuuden turvaamisen tärkeää tehtävää

ensimmäistä kaksituhattaviisitoista kello neljätoista

yhtiö ostaa kettusen ehdotus kommentoida kuusi ari kostamo

mutta on kysyttävä miten tämä tehtävä toteutuu kun näkökulmana on yksinomaan median markkinakehitys ja kilpailun lisääminen viestintäpalvelumarkkinoilla

soittaako siis vajaan

yksityi usa kaksikymmentäneljä sm turnauksen mietin miten teosta kallion koulun seitsemännen kuvasto

kuunnelkaa kymmenien kaupallisten paikallisradioiden tasapaksua ohjelmavirtaa kopioituja soittolistoja ja mainoksia niin vakuututte että kaupallisuutta lisäämällä viestinnän monipuolisuutta ja moniarvoisuutta ei turvata

indeksijäädytys on yksi tapa toteuttaa pysyvä leikkaus sillä tarkoitus ei ole myöhemminkään korvata nyt pois jäävää indeksikorotusta

sataneljä ääntä kuusi kolme i pusero kumikaksi osku torro

tuon tavoitteen toteuttamisessa kiinnittyy huomio sanaan yhteisöradio joka mainitaan kerran taajuuskapasiteettia käsittelevässä luvussa tässä yli satasivuisessa selonteossa

sotkamo kuusi joan kuusikymmentäyhdeksän eli kaksikymmentä libuse uskuka

sähköinen viestintä on selonteossa mediabisnestä pelkkää liiketoimintaa jonka kehittymisestä kannetaan huolta

tämä budjetti ja veropolitiikan kokonaisuus sen sisältö sen etusisältö on nimenomaan pienituloisia kuristava

kaiken kaikkiaan tällaiset leikkaukset käytännössä pyyhkivät olemattomiin myös ne pienet lisäykset jotka opetusministeriön budjetissa osoitetaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen

siihen ikkunaan ei mahdu voittoa tavoittelematon ei kaupallinen yleishyödyllinen kansalaismedia

äänestyksen

on vain tosiasioiden tunnustamisen kysymys että hallitus toteaa nuorten yhteiskuntatakuun pohjan pudonneen käytännössä

ruotsin lainsäädännöstä kyllä kerrotaan esimerkillisessä sävyssä että ruotsissa paikalliset radio operaattorit on jaettu lupavaiheessa kaupallisiin ja yleishyödyllisiin radioasemiin joista jälkimmäisten tehtävänä on lähettää ohjelmaa etenkin paikallista väestöä koskevissa asioissa

rauhanjärjestöjen ja vasemmiston perinteinen vaatimus aseviennin valvonnasta ja julkisuudesta ei näytä tässä salissa saavan kovinkaan sankkaa sanallista tukea sen verran harvalukuinen on vasemmalla tämä rauhan rintama tänä iltana

puhemies

viikinkialus joka oli lipseli kolmeen

suomessa yhteisöradiot toimivat kaupallisten radioiden rinnalla samanlaisten toimilupaehtojen alaisina toisin kuin monissa eu maissa joissa ei kaupallisten yhteisöradioiden erityinen luonne on tunnustettu lainsäädännössä ja valtioiden tukipolitiikassa

äänestyksessä on annettu

leikkaukset kohdistuvat lukiokoulutukseen ammatilliseen peruskoulutukseen ammattikorkeakoulutukseen opetustuntikohtaisesti rahoitettavaan taiteen perusopetukseen ammatillisten erikoisoppilaitosten antamaan koulutukseen ja niin edelleen

asevientiä koskevan lainsäädännön keskeinen tarkoitus on luvanvaraisuuden ja valvonnan avulla varmistaa että aseita ei päädy tahoille jotka käyttävät niitä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin

meille näissä asiakirjoissa sekä selonteossa että myöhemmin tänä iltana käsiteltävässä sopimuksessa ja voimaantulosäännöksessä todetaan selkeästi että tämä ei ole taisteluoperaatio mutta presidentti obama on antanut salaiset määräykset siitä että sotilaat voivat osallistua afganistanissa taisteluihin itsenäisesti ja myös afgaaniarmeijan rinnalla

sataseitsemän ja kuusi seitsemän yksi tyhjä poissa kaksi kaneli eduskunta maksaa mietin miten työ joka oli osin visiiri tulevasta

leikkausten kohteena on myös vapaa sivistystyö kansanopistot ja monet muut vapaata sivistystyötä tekevät laitokset

eltsussa annettu satoa neljään kuusikymmentäyhdeksän ei puussa kaksi kuusi uskonto max

siksi valvonnan väljentäminen ei ole sopusoinnussa suomen yk linjan kanssa ja tämä lakipaketti tarkoittaa nimenomaan aseviennin valvonnan väljentämistä

tähän kiinnitti puolustusvaliokunnassa eräs asiantuntija huomiota ja totesi että tämän operaation luonne vaikuttaa suoraan myöskin suomalaisten sotilaiden turvallisuusasemaan ja toimintaan afganistanissa

yhteisöradioiden sisällöntarjonta ja lähetysformaatti puheohjelmat toimitetut musiikkiohjelmat maahanmuuttajia palvelevat eri kielillä lähetetyt ohjelmat ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

en halua olla ilonpilaaja mutta nämä kokoomuksen veropublikaanit ovat kyllä tässä keskustelussa onnistuneet muuttamaan kulutusveron kiristysesityksen terveyspoliittiseksi keskusteluksi

vaikka direktiivi olisi antanut mahdollisuuden varovaisuusperiaatteen yksityiskohtaiseen ja hallituksen esitystä tarkempaan kirjaamiseen itse lakiin on esityksessä luvan myöntämisen edellytysten arviointi verrattain väljän kokonaisharkinnan varassa

lydia joka oli seitsemän

tosiasia kuitenkin on että tupakan terveyshaittoja torjutaan ja siinä avainasemassa ovat tietenkin tiedon jakaminen ja mainonnan ja markkinoinnin rajoittaminen ja kieltäminen se on tietysti jo kansainvälisestikin todettu selvä tosiasia

itse lakitekstiin olisi ehdottomasti pitänyt kirjata eun sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden vientisääntöjä koskevan yhteisen kannan kahdeksan lupaharkinnan perustetta selkeät kiellot mukaan lukien

arvoisa herra puhemies

kun tämän pääluokan äänestyksen kohteena on kivuton hyväksytty joku muu mutu menetelmän mukaista katsottava hyväksytyksi on koko palkkana hyväksytty mietinnön mukaan

varoitimme edustaja mustajärven kanssa paitsi tämän hallituksen talouslinjasta myös siitä miten tuhoisaa on vasemmistolle nousta kokoomuksen opetus ja kulttuurivihamielisiin vaunuihin

tennis tartossani corson ei äänestää jaa

kun tässä keskustelun kuluessa on kuunnellut puheita enkelirahoituksesta on kyllä tullut mieleen että keskustelu on tuonpuoleisesta että keskustelu on taivasten valtakunnasta jos sitä vertaa tilanteeseen telakkateollisuudessa jossa juuri nyt vaadittaisiin hallitukselta tekoja määrätietoisia toimia

euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan kansalaismedia euroopassa tukenut viestinnän monimuotoisuuden kehittämistä kahteenkin otteeseen

yleisten ja koontisiirtolupien kohdalla varovaisuusperiaatteen noudattaminen ja riskien hallinta ovat jääneet varsin vähälle huomiolle

parlamentti kannustaa jäsenvaltioita tunnustamaan oikeudellisesti kansalaismedian erillisenä ryhmänä kaupallisten ja julkisten tiedotusvälineiden rinnalla siellä missä tämä tunnustus yhä puuttuu

tämä on oikeistolaista veropolitiikkaa mitä suurimmassa määrin ja vain pieneltä osin terveyspolitiikkaa

noista vankkureista on korkea aika astua ulos viimeistään tämän kuun lopulla kokoontuvan puolueen valtuuston päätöksellä

nimenomaan koontisiirtolupien kohdalla valvonta on vaikeaa ja lupaprosessista huolimatta piilee suuri vaara aseiden ja komponenttien päätymisestä vääriin käsiin

missä ovat ministeri urpilainen hallituksen todelliset paukut työllisyyteen ja työllistämiseen

no se ei ole meille mitenkään yllättävää koska valtion ja valtionyhtiöissä omistajaohjaus on ollut käytännössä nollan arvoista

mutta nämä eu parlamentin lähtökohdat selonteossa on tykkänään sivuutettu ja se on valitettavaa elävän kansalaisyhteiskunnan kehittämisen ja vahvistamisen näkökulmasta

näiden lukujen valossa panokset ovat varsin pienet

lakiesityksessä ei millään tavalla puututa asekaupan julkisuuteen

vaaralliseksi tämän poliittisen leikin tekee telakkateollisuudessa se että royal caribbean risteilijätilauksen mahdollinen tyssääminen rahoitusvaikeuksiin saattaa uhata myös jo saatuja kahta risteilijätilausta

olisi ollut oleellista ja tärkeää että hallituksen esityksessä olisi säädetty aseiden ja muun puolustusmateriaalin vientiä koskevien lupahakemusten ja myönnettyjen lupien julkisuudesta ja päätösten avoimesta saatavuudesta

työsuhdeturvaa heikentämällä palkkoja alentamalla ja sosiaaliturvaa karsimalla voidaan tietenkin muuttaa työmarkkinoiden luonnetta se on meille kaikille selvää ja voidaan pakottaa työttömiä ottamaan vastaan entistä laajemmin pätkätöitä ja huonosti palkattua työtä osa aikatyötä ja niin edelleen

tarkoitin nimenomaan syrjäytymisuhkaa siinä mielessä jos työtön henkilö jää kokonaan vaille työttömyysturvaa ja toimeentuloa vain toimeentulotuen varaan

vain asekaupan avoimuutta ja julkisuutta lisäämällä media kansalaisyhteiskunta ja poliittinen päätöksenteko saavat reaaliaikaista tietoa ja voivat riittävän tehokkaasti valvoa aseiden vientiä

todennäköisemmin juuri tällainen henkilö jää työvoima ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle kuin sellainen henkilö joka voi vielä pitää oman asuntonsa ja ikään kuin hallita omaa elämäänsä

erityisesti vaakalaudalla olisi tui varustamon kakkoslaiva jonka rakennusaikainen rahoitus on epäsuorassa kytkennässä royal caribbeanin alustilaukseen

se muuttuu aikaisempaa enemmän osittaiseksi työttömyydeksi piilotyöttömyydeksi samalla kun tuloerot ja eriarvoisuus kasvavat

tässä on vain yksi esimerkki elinvoimaiseksi ja vahvaksi peruskunnan ytimeksi mainostetun keskuskaupungin taloudellisesta tilasta ja kantokyvystä ja samanlaisia esimerkkejä on kaikkialla läpi laajan suomenmaan

edellä esitetyn perusteella vasenryhmä ehdottaa eduskunnalle lausumaa jonka ehdotuksen tulen tekemään lain toisessa käsittelyssä